on yleisesti tiedossa että oikeastaan kaikkialla maailmassa siiat ja sunnimuslimit ottavat keskenään yhteen uskonnollisista ja fundamentaalisista syistä

arvoisa puhemies

kun tässä maassa nostettiin jo makeisten virvoitusjuomien ja jäätelön veroa se tarkoittaa sitä että ne kaikkein huono osaisimmat lapset joita maassamme on eivät saa enää sitä lauantaikarkkiaankaan koska vanhemmilla ei ole siihen varaa mutta ne lapset joilla on varallisuutta kotona saavat mässyttää aivan vastaavalla tavalla karkkia nyt kuin aikaisemminkin

kansalaisten turvallisuus on koetuksella silloin jos kadulla liikkuu ihmisiä jotka ovat turhautuneita työttömiä toimettomia

varsinkin kun siellä vastassa on aivan kantasuomalaisia tai täällä jo pitempään olleita maahanmuuttajia jotka ovat myös työttömänä ja toimettomana

tässä salissa on sanottu että tutkimusten mukaan varattomat lapset syövät enemmän karamellia ja sokerituotteita kuin rikkaampien ihmisten lapset

sosiaali ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies heli kuusipalo on hakenut tällaista tutkimusta mutta tällaista tutkimusta ei löydy

sitä tuskin korvaavat korpikuusen kyyneleet vaan uskon että se on viron viinaralli taikka netistä tilattavat juomat ja maksaja on suomalainen viljelijä

sen sijaan koululaistutkimuksen mukaan köyhien lapset syövät enemmän kouluruokaa kuin rikkaiden lapset ja rikkaiden lapset ostavat enemmän karkkia ja pitsaa kuin köyhien lapset

esimerkiksi meillä vaasassa on sellaisia saapas ryhmän kaltaisia katupartioita jotka pitävät huolen siitä että jos nuoret ovat vähän juhlineet niin he eivät jää sinne kadulle eivät jää sinne pahoinpideltäviksi tai raiskattaviksi vaan heidät viedään turvaan ja selviämään ja aamulla sitten keskustellaan asioista

näettekö minkäänlaista yhteyttä siinä että jos näiden tuotteitten kotimainen myynti loppuu ihan meidän omien toimiemme seurauksena se vaikuttaa meidän viljelijöidemme leipään ja se vaikuttaa suomalaiseen verotuloon

sen takia kun nyt jo nostettiin makeisten jäätelön ja virvoitusjuomien verotusta niin mielestäni edes keksit pitäisi jättää ne vohvelit pitäisi jättää edes niille köyhemmille koska ei heidänkään suunsa ihan oikeasti tuohesta ole

kyllä hekin tarvitsevat sen hyvän olon tunteen joskus viikossa sellaisen joka maistuu hyvälle joka on kiva syödä sen kouluruuan jälkeen

meillä on myös vanhempia partioimassa kadulla ja katsomassa omien nuortensa perään millä tavalla he siellä kaupungilla ovat ja millä tavalla aikaansa viettävät

me tiedämme että vaikka miten vaarallisia nämä tuotteet ovat niin siitä huolimatta niitä käytetään ja niitä jotkut osaavat käyttää jopa ihan sivistyneesti

jos me olemme huolissamme oikeasti kaikista lapsistamme jos me olemme huolissamme diabeteksesta joka on kasvavin kansantauti suomessa se on totta ja diabetes on pahempi kuin syöpä se nimittäin vie munuaiset ja se vie jalat silloin meillä olisi muunlaista ruokavalistusta annettava ihan koko kansalle ihan pienestä pitäen

mutta siihen me tarvitsemme suomalaista viljelijää mieluummin kuin korpikuusta

kun me otamme huomioon sen että suomi on ollut varsin turvallinen maa meitä on pidetty jopa maailman turvallisimpana maana on valitettavaa että me joudumme kohtaamaan pelkoa tänä päivänä

näitä ei pitäisi olla eikä näitä saisi tulla

minä olen todella surullinen meidän köyhien lasten puolesta sen takia että me päättäjät olemme niin vastuullisia että me olemme päättäneet että heidän on syytä lopettaa karamellin syönti ja heidän on syytä koettaa rakentaa suunsa tuohesta

meidän on otettava se asia esille ja kasvatettava omat lapsemme siten että he tietävät miten maailmassa eletään ja miten maailmassa ollaan

arvoisa puhemies

mutta tämä ylityksen kieltäminen muilta paitsi suomen venäjän ja valko venäjän kansalaisilta päättyy lokakuussa

ei kaikki ole hyvin jos meillä täytyy tehdä erikoistoimenpiteitä jotta laiton tai muuten ylimääräinen rajanylitys ei toimisi

jos meidän rajavartijamme eivät pysty pitämään huolta tästä asiasta ilman että toisen valtakunnan päämies siihen puuttuu niin onhan tässä silloin jotakin vikaa

kun en sattuneesta syystä ole ehtinyt vielä lukemaan nytten tätä sote paperia joka on tullut on ollut muutama muu paperi tuossa niin haluaisin esittää ministerille muutaman suoran kysymyksen

lapsilisäthän tällä hetkellä syövät osansa toimeentulotuesta

jostakin syystä meillä on tullut lapsilisistä aikuisten oikeus vaikka lapsilisät ovat kyllä lasten oikeuksia vaikka ne alun perin toki tehtiin sitä varten että ne tasasivat lapsettomien ja lapsellisten perheiden tulotasoja

tällä hetkellä lapsilisät kyllä kasvattavat valitettavasti lapsellisten perheiden tulotasoja

ja nyt olisi ehkä ihan hyvä kerrata se mitä nämä korvaavat toimenpiteet ovat ja milloin nämä toimenpiteet alkavat siellä

voinkin saman tien kysyä myöskin ministeriltä alkavatko nämä korvaavat linja autovuorot tai muut vuorot mitä sinne tulee saman tien kun lakkaavat nämä vrn toimimattomat vuorot

sen lisäksi edelleenkin korostan sitä että poikittaisliikenteen radat pitää laittaa kuntoon ennen kuin sinne viedään sen enempää kermankuorijoita kuin ketään muutakaan

mutta tämä ei edesauta sitä asiaa mitä tällä haluttaisiin auttaa eli sitä että tämä uudistaisi meidän autokantaamme sen takia että meidän vanhoilla autoilla jotka eivät ole liikenneturvallisia jotka eivät ole miellyttäviä ajaa jotka ovat bensasyöppöjä ja sen lisäksi vielä päästävät kauheasti päästöjä ajavat sellaiset ihmiset joiden kynnet eivät yllä edes siihen kymppitonnin autoon

arvoisa puhemies

sinänsä olen sitä mieltä että autokantaa pitää pystyä uudistamaan ja en pane vastaan sitäkään että autokauppaa piristetään koska autokauppahan on tässä laman aikana laskenut mutta keinon pitää olla joku muu kuin hyväosaisten sosiaalituki

arvoisa puhemies

lähikaupat pysyvät kuulkaas pystyssä vain olemalla auki

ja se minkä minä hyvin mielelläni näkisin on että myös nämä kivijalkakaupat tulisivat takaisin jotka ovat nyt joutuneet sulkemaan oviaan niin helsingissä kuin muuallakin

tässä nyt esillä olevassa asiassa on hyviä asioita vähän keskeneräiseksi jääneitä asioita ja sitten vähän huonompia asioita minun mielestäni

näkisin myös että tätä lakisysteemiä pitäisi laajentaa siten että myöskin suutarit ompelijat kynsistudiot ja muut vastaavat voisivat pitää putiikkejaan auki silloin kun haluavat

ensimmäinen vähän huonompi asia on se että nykyisen kolmi ja viisijäsenisen kokoonpanon rinnalle on tulossa yhden tuomarin kokoonpano tai yhden tuomarin ja lääkärijäsenen muodostama kokoonpano

kyllä tässä salissa täytyy jossakin välissä jonkinnäköinen inhimillisyyskin löytyä ja tässä kohdassa se olisi ehkä ihan hyvä ottaa esille

kun tähän vielä otetaan huomioon kelan juuri agendalle tuoma voudin palkkio siinäkin tapauksessa että opiskelija on näissä takaisinperintäasioissa hoitanut asiansa kunnolla niin puhutaan kohtuuttomuudesta

minusta silloin kun päätetään näin isoista asioista ihmisen loppuelämästä vakuutusoikeuden kannalta yhden ihmisen päätös tuntuu aika lailla hurjalta jos yksi ihminen pystyy päättämään mikä se tulevaisuus tulee olemaan

mutta kela voi joka tapauksessa siitä huolimatta että on sopinut opiskelijan kanssa maksusuunnitelmasta viedä voutiin sen asian ja vouti panee siihen palkkion

kyllä tämä on nyt semmoinen asia että tämä holhous pitää jättää pois ja yrittäjälle täytyy antaa yrittäjän vapaus ja yrittäjän vastuu

epäoikeudenmukainen takaisinperintä edustaja zyskowicz koskee ahkeria ihmisiä ihmisiä jotka opiskelevat säädetyssä ajassa ja jotka tienaavat elantonsa

vasta kun yrittäjä menestyy hän pystyy palkkaamaan ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän ja tekemään siitä kasvuyrityksen

tämä ihan sen takia että jos ajatellaan ihan tätä maallista oikeudenkäyntiä niin yleensä siinä oikeudenkäynnissä sitten tulee esille sellaisia asioita mitä halutaan vielä seuraavassa asteessa muuttaa tai tuoda esille mitä ei ole huomattu kertoa ensimmäisessä vaiheessa

miksi eivät ota

nyt jos ratkaisupäivään pannaan piste että sitten ei saa enää tuoda sinne lisäasioita jotka voisivat vaikuttaa lopputulokseen niin pidän tätä huojennuksena siitäkin huolimatta että nyt sitten säädetään ihan oikein se että asianosaiselle pitää antaa kaikki tiedot joita tätä ratkaisua tehdessä tarvittaisiin

missä on tämä maa meillä sanotaan koko ajan että valtionvelka kasvaa velkaa ei pidä kiihdyttää missä on eurooppa velkaantuessaan

miten te voitte kuvitella että meidän nuoremme uskaltaisivat ottaa velkaa ja luottaa siihen että tulevaisuudessa pystyvät sen maksamaan kun nyt kokonaiset valtiot kertovat että eivät pysty maksamaan velkojaan vaan naapurin pitää tulla maksamaan

arvoisa puhemies

sinänsä kummallista tämänhän pitäisi olla itsestään selvä asia että ihmiselle pitää antaa ne tiedot

kyllä tässä täytyy löytyä jonkinnäköistä inhimillisyyttä sille tulevaisuudelle mikä tällä hetkellä opinahjoissa on suomea varten

mutta eikö saman tien voitaisi tehdä lakia että siitä maksettaisiin kun ne autot viedään pois että se ei edellyttäisi sitä uuden auton ostamista

erittäin hyvää on se että lakiin kirjataan nyt selkeästi se että asianosaisella on oikeus suulliseen käsittelyyn mikäli hän sellaista haluaa

hyvin usein tuo suullinen käsittely

näillä asioilla on useampia puolia mutta toivotaan yhteisesti että tämä nyt hetken aikaa mitä tämä nyt on voimassa antaa piristysruiskeen edes sille autokaupalle

mutta se mikä tässä on tietysti vieläkin hyvä on että vakuutusoikeuteen ehdotetaan perustettavaksi vakinainen ylilääkärin virka ja vakuutusoikeuden lääkärivarajäsenen nimike ehdotetaan muutettavaksi vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäriksi

ylen rahoitus venyy ja paukkuu taas

nuo nimikkeet ovat nimikkeitä mutta asiantuntijalääkäreillä olisi mahdollista pyytää asianosaisjulkisia asiantuntijalääkärilausuntoja

se mikä tässä on kummallista jopa eun sisällä saatikka sitten kolmansista maista kun on kysymys on että työntekijä kuuluu työskentelyvaltionsa sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen asuinmaasta riippumatta siis asuinmaasta riippumatta ja se varmasti seuraa myöskin yhdenvertaisuuden mukana kolmansille maille

onko nyt sitten niin että arvoisa ministeri hakee lisäaikaa tehdäkseen yleisradiosta vapaasta tiedonvälittäjästä hallituksen sylikoiran

no tämä nyt ehdottomasti pitää olla että näitä lääkärilausuntoja saa sinne mutta olisin odottanut että tässä olisi ollut kirjaus siitä että niitä lääkäreitä jotka ovat aikaisemmin nähneet kyseisen potilaan tai henkilön voitaisiin kuulla eikä nonsaleerattaisi heidän antamiaan päätöksiä esimerkiksi eläkejärjestelyistä

toinen asia lehtien alvi joka suuresta vastustuksesta huolimatta näyttää tulevan joka tapauksessa voimaan

meillä on olemassa jo nyt näin että henkilöllä on oikeus perhe etuuksiin häneen sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön tylsä ja hänen sovellettava suosii kokonaisedun mukaisesti myös toisessa jäsenvaltiossa asuvien perheenjäsenten osalta ikään kuin he asuisivat työskentelyvaltiossa

onko tarkoitus arvon ministeri että tämä alvi lisätään myöskin yleisradion maksuihin koska silloinhan varmasti ainakin lehdet tasapuolisuuden nimissä tulisivat tällaista vaatimaan ja jos se lisätään sinne niin lisätäänkö se myös jo näihin ensi vuoden lupamaksuihin

jos hoitava lääkäri on sitä mieltä että ihminen ei kykene töihin niin kyllä sillekin pitäisi antaa jonkinlainen arvo

se missä tämä nyt jäi ehdottomasti puolitiehen vaikka näitä nimikkeitä lisättiin ja tuli asiantuntijalääkäreitä ja muita on että vieläkään vakuutuslääkäreiltä ei vaadita lääkärinlausuntoa kunnian ja omantunnon kautta vakuutettuna

eli jos meillä on täällä ihminen jonka kotimaa on espanja ja hän työskentelee täällä ja hän saa sitten suomalaista sosiaaliturvaa esimerkiksi sillä perusteella että hänellä on lapsia niin se lapsi saa sitä sosiaaliturvaa sinne espanjaan käymättä koskaan suomessa

jos tämä kunnian ja omantunnon kautta vakuutettaisiin jos he vakuuttaisivat nämä lääkärinlausunnot se tarkoittaisi sitä että heidän olisi nähtävä potilas

mutta jos ei tarvitse vakuuttaa kunnian ja omantunnon kautta niin silloin voidaan katsoa periaatteessa toisarvoisia tekijöitä jotka eivät vaikuta kyseisen henkilön terveydentilaan

toki jos ihmisellä on kaksi jalkaa poikki niin hän saattaa tehdä muita töitä paitsi juosta mutta silloin kyllä pitäisi nähdä tämä ihminen ja pystyä tekemään se päätös sillä tavalla että se lääkäri joka potilaasta lausunnon kirjoittaa on nähnyt potilaan

minä tiedän ihanat ajatukset että ihmisiä täytyy tukea kaikkia ihmisiä täytyy tukea kaikkia ihmisiä täytyy auttaa kaikilla lapsilla täytyy olla hyvät elämisen edellytykset mutta ei kai siinä tarvitse olla naiivi

mutta kaikkinensa on hyvä että tämä asia on tullut esille hyvä että on nähty että tässä asiassa on korjaamisen varaa ja silloin jos saadaan edes ensimmäinen sivu käännettyä niin on toiveissa että se toinenkin sivu kääntyisi joskus

mutta tässä on hyvä ottaa se lentoemäntien käytäntö esiin kuten olette kuulleet että jos koneessa ilmanpaine laskee happinaamari laskeutuu eteenne niin laittakaa naamari ensin omille kasvoillenne ja auttakaa sen jälkeen vierustoveria

laittakaa ensin omille kasvoillenne ja auttakaa sen jälkeen vierustoveria

arvoisa puhemies

vaasasta lähtee lentokoneita päivittäin ruotsiin ja helsinkiin useampia ja pari kertaa viikossa teneriffalle tai jonnekin muualle lämpimään aurinkoon

sen lisäksi meiltä lähtee laivoja ruotsin puolelle

ongelma on siinä niin että nyt vähän pelottaa saammeko me syöttöliikenteen edelleenkin seinäjoelta lapualta suomenselältä ja koko etelä pohjanmaalta

toinen tärkeä asia arvoisa puhemies on se että seinäjokikaskinen rataosuus pitäisi saada nyt vihdoin ja viimein jo kuntoon

ja kun kaskisten syväsatama suljetaan se tarkoittaa sitä että sinne tulee lisää luurankotaloja ja kaskisten kaupunki on kuihtuva kaupunki

onko tämä sitten se mitä meillä halutaan tehdä että meidän koko sosiaaliturvamme romutetaan ja siirrytään puhtaasti työperäiseen sosiaaliturvaan

arvoisa puhemies

sen lisäksi meillä tuntuu olevan äärimmäisen vaikea saada lainsäädäntöön sellainen kohta missä edellytetään että työehtosopimuksia noudatetaan mikä estäisi alipalkan maksamisen